liikenne ja viestintävaliokunta edellyttää että lain toimivuutta ja sen vaikutuksia seurataan laajasti ottaen huomioon myös liikenteenharjoittajien näkemykset ja käytännön kokemukset

arvoisa puhemies

olen ed

ecofin on kuitenkin korostanut sen perustamista jo tänä vuonna

lintu pannaan pyörille katkos piirissä yhtätoista kohta kahdeksan pidettävään tarkistu

pulliaisen kanssa kyllä aika paljon samaa mieltä siinä että tämän kansainvälisen toiminnan kautta tämän seurannan ja alusten sinne lähettämisen uskon kuitenkin parhaiten löytyvän on oikea oikea

niiden vaikutus on valtava koska ne heikentävät keskustojen elinvoimaisuutta

mikä on tilanne valvontajärjestelmän rakentamisen suhteen

on erittäin tärkeää että lain vaikutuksia ja seurauksia suomalaiseen kuljetusyrittäjyyteen arvioidaan erittäin tarkasti

seuraavan täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty

valiokunnan mietinnön ja hallituksen lakiesityksen mukaan reittiliikenteessä saa kuljettaa myös tavaraa

samoin päytyksen yhdestoista on se että seuraava täysin tuon huomenna perjantaina kanteen päivä marraskuuta kello kolmetoista ja erittäin mieluisa vieras siellä

reittiliikenteessä ei auton matkustajatiloissa saa kuljettaa muuta tavaraa kuin matkustajien käsimatkatavaroita

finanssimarkkinoiden toimijoiden ongelmien havaitsemista parannetaan lisäämällä raportointivelvollisuuksia ja avoimuutta

onkin tarkasti arvioitava kuinka kaupan rakenteen ja jakelujärjestelmien kehitys vastaa kulutuskäytäntöjen muutoksiin

palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetussa liikenteessä saa kuljettaa tavaraa jos siitä on sovittu toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa

kauppakeskusten sijoittumista on arvioitava monista näkökulmista kuten suhteessa asutukseen nykyisiin kauppapalveluihin sekä kevyen ja raskaan liikenteen tarjoamiin mahdollisuuksiin

sääntelyä kehitetään laajentamalla sääntelyn soveltamisaluetta kaikkiin järjestelmän kannalta merkittäviin toimijoihin

luotto ja johdannaismarkkinoille kaavaillaan muun muassa standardoituja menettelytapoja itsenäisiä selvitysosapuolia avoimuutta systeemivaikutusten arviointia sekä tarkempaa innovaatioiden ja tuotekehittelyn seurantaa

tietyissä tapauksissa myös matkustajatiloissa on saatava kuljettaa tavaraa

kaavoituslainsäädännön uudistamistarve on ollut erityisen suuri juuri vähittäiskaupan kahden suuren yksikön kanssa

liian pitkälle viety lainsäädäntö ei ole arkipäivän tilanteiden mukainen

pidän lakiesityksen tavoitetta hyvänä ja tästä suuri kiitos kuuluu asuntoministeri vapaavuorelle

kaikille suurille kansainvälisille toimijoille olisi rakennettava kansallisten valvojien yhteistyöfoorumit

tämän perusteella tarvittaisiinkin lainsäädäntöä joka antaisi kehittymismahdollisuudet suomalaiselle kuljetusyrittäjyydelle

tässä ilmeisesti viitataan tilaa vaativien erikoiskauppojen tarpeisiin

en ole aivan vakuuttunut siitä että tämä laki edistäisi yrittäjyyttä kuljetusalalla

kansainvälisten organisaatioiden asemaa rahoitusjärjestelmän vakauden edistäjinä vahvistetaan ja omaisuusvarojen systeemistä seurantaa kehitetään sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla

kuljetusala edustaa pitkäjänteistä liiketoimintaa jolla pitää olla riittävä ennakoitavuus

tämä edellyttää myös lainsäädäntöä joka ei muuta jatkuvasti kuljetusyrittäjyyden toimintaedellytyksiä

pelkästään tämä on hyvä peruste sille että kaupan sijainnin ohjausta ja liikerakentamisen määrää pitää valvoa

toivon että lain vaikutusten seurannan perusteella tehdään johtopäätöksiä joilla joukkoliikennelakia muutettaisiin taas yrityslähtöiseksi

olisin pitänyt hyvänä että kertomuksen finanssivalvontaa koskevassa osiossa olisi tarkemmin eritelty yksityiskohtaisesti niitä säätely ja valvontamenetelmiä joita on tarkoitus käyttää

ensimmäisenä maininta että ellei kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltua sijoittaa keskustan ulkopuolelle toisena että keskustan ulkopuolinen vähittäiskaupan suuryksikön sijainti on maakuntakaavassa osoitettu tähän tarkoitukseen sekä kolmantena että ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen

voidaan syystä kysyä mihin tarvitaan näin valtavia liiketiloja

se antaa porsaanreiän harmaalle yrittäjyydelle muuttaa helpolla kuorma auto ja pakettiauto taksiksi kunhan vain on kuljettajalla pari vuotta ajokokemusta toisen palveluksesta ja on toiminut kuljetusalan yrittäjänä sekä tietysti tehdään auton muutokset

suomelle tärkeitä asioita ovat juuri rahoituslaitosten omiin varoihin liittyvät kysymykset vähimmäisomavaraisuusaste likviditeetti varojen määritelmä sekä rahoitusrakenteen muutos

mielestäni tällaisia porsaanreikiä ei pidä harmaalle taloudelle antaa

näiden vaikutus on valtava koska ne heikentävät keskustojen elinvoimaisuutta

nämä ovat niitä takaportteja joita vähittäiskaupan suuret ketjut tulevat hyödyntämään perusteluina sille että kaupan suuryksikköjä sijoitetaan jonnekin muualle kuin keskustoihin

mielestäni olisi kohtuullista että finanssivalvonta ja valtionvarainministeriö raportoisivat jatkuvasti eduskuntaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan edistymisestä sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä

pian meillä seisoo taksitolpilla mitä kummallisimpia sekoituksia takseista jos tämä laki hyväksytään

tämän takia kaupan sijainnin ohjaus on erittäin tärkeää

olennainen kysymys on toimiiko kuntien yritysten sijainninohjaus tämän jälkeen vai haluavatko kunnat edelleen kaavoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä keskustojen ulkopuolelle

läheltä saatavien palvelujen merkitys kasvaa

arvoisa herra puhemies

onkin tarkasti arvioitava kuinka kaupan rakenteiden ja jakelujärjestelmien kehitys vastaa kulutuskäytäntöjen muutoksiin

toinen lähivuosien kaavoitukseen liittyvä kysymys on miten tiivistetään nykyisiä yhdyskuntarakenteita merkittävästi jotta voidaan vähentää päästöjä

euroopan rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen vaikuttaa euroopan unionin jäsenmaiden velkavetoinen talous josta pitää irtautua

itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas jossa on valtameren suolaista ja ympärillä olevien jokien tuomaa makeaa vettä

kauppakeskusten sijoittumista on arvioitava monista näkökulmista kuten suhteesta asutukseen nykyisiin kauppapalveluihin sekä kevyen ja raskaan liikenteen tarjoamiin mahdollisuuksiin

tämä vaatii pitkäjänteistä tiukkaa talouspolitiikkaa kaikissa jäsenmaissa

eulle on annettava riittävästi ohjausvaltaa että kaikki jäsenmaat noudattavat menokuria

on toivottavaa ettei eduskunta lievennä tätä lakiesitystä koska lakiesitys jo nyt on varsin lievä tavoitteisiin nähden

keskustojen aseman vahvistuminen kauppapaikkoina parantaa kuntien mahdollisuuksia kehittää keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina

rannikkovaltioilla on paljon teollisuutta ja maataloutta minkä takia itämereen on huuhtoutunut satojen vuosien aikana ympäristömyrkkyjä ja ravinteita

kun kaupan suuryksiköt sijoitetaan keskustoihin henkilöautoliikenteen päästöt vähenevät

siksi tarvitaan sijainnin ohjausta

itämeren vesi makeutuisi jos sinne ei tulisi happea tuovia suolapulsseja

jäljellä on myös ddt ja pcb yhdisteitä dioksiinia ja pohjasedimenttiin varastoituneita raskasmetalleja

tämä nostaa elintarvikkeiden hintaa ja ketjujen määräysvaltaa alihankkijoihin

sen takia kauppa tarvitsee uusia toimijoita mikä taas edellyttäisi uusia kauppapaikkoja

arvoisa herra puhemies

uusien toimijoiden saaminen mukaan vaatii tietoa vireillä olevasta kaavoituksesta eli kaavoituksen läpinäkyvyyttä

arvoisa puhemies

kuten lähetekeskustelussa totesin tämän lain tavoitteena on kehittää yli kaiken pursuava massiivinen valtion tietohallinto joka ottaa haltuunsa kaikki julkisen hallinnon tietotoiminnot jopa ne joissa on kehitteillä oma toimiva arkkitehtuuri

laivojen rikki typpi ja hiilidioksidipäästöt kasvavat siis merkittävästi

siksi on korostettava yhteistyön parantamista meriturvallisuuden toimeenpanossa hajanaisten valvonta ja reititysjärjestelmien yhteensovittamista sekä kansallisten meripelastuslaitosten yhdistämistä hätätilanteissa

kahdeksanneksi selvitysmies purasjoki ehdotti raportissaan järjestelyä jossa ympäristöministeriö suomen kuntaliitto ja kilpailuvirasto varmistaisivat kilpailun kaavoituksessa

kunnat siis kilpailuttaisivat tontit niin että kaikki kaupan niin ulkomaiset kuin kotimaiset toimijat voisivat siihen osallistua

valtio haluaa altistaa yliopistot oman tietohallintonsa ja arkkitehtuurinsa uhriksi ymmärtämättä lainkaan sitä että hallinnon ja korkeakoulutuksen tavoitteet ovat täysin poikkeavia ja sitä että yliopistot ovat kehittäneet itselleen toimivan arkkitehtuurin

eduskunta on käsitellyt useaan otteeseen itämeri selontekoa

itämeren suojeluun tarvitaan merkittävästi lisää voimavaroja

kuten lähetekeskustelussa totesin on turha tehdä merenhoitosuunnitelmia jos tiedossa ei ole riittävästi voimavaroja itämeren kuormituksen merkittävään vähentämiseen suomen lisäksi myös muissa itämeren rantavaltioissa

yhdeksänneksi tasapainoisen kehityksen kannalta on välttämätöntä että kunnat ja maakunnat pitävät kaavoituksessa aloitteen käsissään koska niillä on vastuu seutukunnista

tietohallinto keskitetään siis yhdelle toimijalle jolla ei ole välttämättä riittävää asiantuntemusta vastata kaikesta

palvelut ja ohjelmistot standardisoidaan ja yhteinen arkkitehtuuri määrää eri hallinnonalojen toiminnot

ote ei voi enää lipsua kuten nyt kun kunnat kilpailevat rinnan kauppakeskusten sijainnista seurauksista välittämättä

ongelmallista on juuri se että tietohallintoa koskeva päätöksenteko on etäällä palvelujen käyttäjistä ja mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen sisältöön vähenevät

se tarkoittaa että kokonaisarkkitehtuuri otetaan sitovana suunnittelujärjestelmänä käyttöön koko julkisessa hallinnossa

kankaanniemen aikaisemmin mainitseman omalla paikkakunnalla olevan teollisen yrityksen kannalta mikä on ja oli kriittisessä tilassa tietenkään kelamaksulla ei ole mitään merkitystä enää näissä vaiheissa vaan tärkeä olisi minusta finnvera

arvoisa puhemies

vaarana on että tässä hotkaistaan enemmän kuin pystytään hallitsemaan ja suurimpana vaarana on ettei valtionhallinnolla ole sellaista asiantuntemusta jolla näin valtava hanke saataisiin toteutetuksi

mutta kuten tiedettyä finnveran toiminta on melko hidasta joten tässäkin tapauksessa jos sitä olisi hyödynnetty olisi kyllä aika aikaisin pitänyt olla liikkeellä

valtiontalouden tarkastusvirasto on useissa yhteyksissä kiinnittänyt huomiota siihen että tietojärjestelmien kehittämishankkeet ovat olleet tuloksiltaan laihoja

hankkeet ovat heikosti johdettuja ja toteutettuja

hankkeilta odotetaan enemmän kuin on aikaansaatavissa

päästökaupasta ei ole kehittynyt vakaita markkinoita johtuen uudentyyppisistä markkinoista pienistä kaupankäyntimääristä ja markkinoihin liittyvästä epävarmuudesta

puhuin jo aiemmin päivällä ainakin osasta näitä aiheita ja tässä nyt on muutama asia vielä mikä on mielessä

päästöoikeuksien hinnoissa on havaittavissa nousua joka riippuu hyvin pitkälti liikkeelle laskettavien päästöoikeuksien määrästä ja talouden kehittymisestä

se nyt on minun mielestäni aivan luonnollista että se ei tule yhtään selkeytymään tämän uuden lain myötä mahdollisen tulevan lain myötä

päästökaupan vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sen tarkoitukseen eli päästöjen vähentämiseen

sitten se mitä ed

päästöjen määrä ei vähentynyt

arvoisa puhemies

mutta lisäisin vielä tähän tämmöiset ulkolaiset grynderit joita nyt televisiossa viimeksikin nähtiin ja joilla on tiettyjä tuottovaatimuksia myös aika paljon

en hyvin tunne menettelyä mutta vähän tiedän

tulokset olivat kevyet

mitä ed

kolmannen päästökauppakauden tiukat säästötavoitteet ja

mielestäni jos oikein paljon opiskelijat osallistuvat työntekoon kyllä se taas toisaalta vaikka mekin kiirehdimme opiskelua tulee jarruttamaan sitä opiskelua

lötly

sukupolvenvaihdos tulee olemaan aika monelle ajankohtainen ja nyt kun nuoret näkevät esimerkin tämmöisestäkin että ollaan yötä päivää kaupassa ja muuta niin eivätpä ne nuoret paljon innostu siitä ammatista

ongelma on kuitenkin se että ilmaisjaosta huolimatta päästökaupan kustannukset tulevat energian kuluttajahintoihin

kalliksen aloitetta

itse lisäisin vielä tähän että sotasyyllisyysoikeudenkäynti loukkasi kuitenkin suomalaisen kansan oikeudentuntoa

arvoisa herra puhemies

pelkän käytön vähentäminen vaan tarkistaa energiankäytön vähentämisen vähittäisestä tehostumisesta huolimatta talouskasvu lisää energian kysyntää

keskustelua keskustelu päättynyt omista ostoehdotus muodostaneet jeltsinin

tämän takia tarvittaisiinkin muita päästöjä vähentäviä keinoja kuin päästökauppa